arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

postilla on postilain mukaan määritelty tärkeä yleispalveluvelvoite jakaa postia suomen koteihin ihan joka puolelle mutta kilpailun avaaminen on aiheuttanut sen että markkinoille on tullut paljon kermankuorijoita jotka jakavat helppoja ja edullisia alueita ja keräävät voitot ja näin postin työ vaikeutuu entisestään

arvoisa puhemies

hallituksen lisäysehdotuksessa on joukko hyviä ajatuksia niin kuin lisämääräraha poliisille ja kirjastojen tuki ja lai nauskorvaukset

fennovoiman tiehankkeen rahoitus on turhan vahvaa ennakointia kun asia on vasta eduskunnan käsittelyssä

liikenneinvestoinneista toki länsimetron jatke on aivan erinomaisen tärkeä hanke koko pääkaupunkiseudun hyvinvoinnille ja elinkeinoille

mitä tässä on takana ollaanko tosiaan vähentämässä ja heikentämässä vammaisten asemaa

energia ja ilmastopoliittinen selonteko on kohtalaisen hyvä ilmastopoliittinen strategia jossa painotetaan uusiutuvan energian lisäämistä ja sitä edistäviä syöttötariffeja sekä liikenteen ja maatalouden osuutta kasvihuonekaasujen vähentämisessä

arvoisa puhemies

lapsia vanhuksia eläkeläisiä pienituloisia

energiatehokkuus on kaikkein kustannustehokkain keino vähentää päästöjä ja siksi tarvitaan energianeuvontaa ja tietoa eri vaihtoehdoista niin työpaikoille kuin yksityisillekin kuntiin sekä työ ja elinkeinokeskuksiin

pääministeri sipilä olette todennut että vammaisilta ei leikata ollenkaan ja ihmettelen mihin tämä perustuu sillä hallitus korottaa sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja heikentää pienituloisten eläkeläisten asumistukea jäädyttää kansaneläkkeitä pienentää lääkekorvauksia suurentaa sairaiden taksimatkakorvausten omavastuita poistaa ruokavaliokorvausta

kotitalouksien lämpöpumppuja sekä energiatehokkuusremontteja tuetaan tuulisähkölle biokaasulle ja puuperäiselle sähköenergialle on tulossa takuuhintajärjestelmät

teollisuuden energia ja materiaaliverot pakkausverot ruuhkamaksut joukkoliikenne aidosti edulliseksi sähkölaitteiden valmiustilan kielto kierrätyksen ja uusiokäytön tehostaminen huippuunsa ja niin edelleen

tieteessä on erittäin tärkeää että on tutkimuksen vapaus

mistä tahansa voi nousta tulevaisuuden menestystarina

esimerkiksi valaistuksessa siirrytään ledeihin akkuteknologia kehittyy jolloin uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä voidaan varastoida ja sähköautot ovat vahva osa lähitulevaisuutta

toisaalta kun päästökauppamekanismi ei nyt toimi se ei ohjaa uusiutuvaan energiaan eikä investoimaan päästöjä vähentävään teknologiaan niin meillä on oikeastaan aika hätä kädessä nyt energiapolitiikan suhteen

seuraavan hallituskauden keskeinen tavoite on päästöjä systemaattisesti vuosittain vähentävä ilmastolaki

cancunin hyvässä hengessä on toivottava että durbanin ilmastokokouksen tuloksena vuoden kuluttua syntyy myös kansainvälinen kunnianhimoinen ilmastosopimus

arvoisa puhemies

totta kai on vielä toivoa että eu parlamentti korjaisi päästökauppamekanismia se on vielä siellä käsittelyssä mutta jos sitä ei saada eun laajuisesti toimimaan niin toki kansallisesti on varauduttava toimenpiteisiin kuten hiiliveroihin ja niin edelleen

tätä on odotettu todella kauan vammaisjärjestöissä ja eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmässä

kysyisin arvoisalta ministeri urpilaiselta

onko hallituksessa jo pohdittu mihin toimenpiteisiin suomessa ryhdytään jotta saataisiin uusiutuvaa energiaa edistettyä jos päästökauppamekanismeja ei saada toimimaan

esitys vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta ja ihmisarvoa mutta siinä on myös nykyistä vahvempi satsaus siihen että esteettömyys tulee ottaa yhä vahvemmin huomioon

määräraha on tarkoitus kohdistaa erityisesti maatalouden vesiensuojelua tehostavaan hankkeeseen teho plus turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen taso pilottihankkeeseen sekä vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden selvittämiseen velmuun

minusta on hienoa että vammaisjärjestöt on otettu mukaan osalliseksi tämän sopimuksen valmisteluun ja toivon myös että jatkossa seurannassa ja toimeenpanossa he ovat myös yhä vahvasti mukana

mitkä ovat niitä ensimmäisiä toimenpiteitä joita on ajateltu tämän esteettömyysasian eteenpäinsaattamiseksi

nämä ovat tärkeitä hankkeita joiden avulla saatua tietoa tulee hyödyntää maatalouspolitiikan uudistuksessa

monet herkät nuoret ovat suistuneet elämässään kun ovat ottaneet lainaa lainan päälle ja korot ovat ryöstäytyneet käsistä joten tervehdin ilolla tätä että lakiin tulee nyt korkokatto luoton todelliselle vuosikorolle

arvoisa puhemies

tärkeää on myös se että kuluttajan luottokelpoisuus arvioidaan paremmin jotta se ei aiheuta rankkaa velkaantumiskierrettä

niitä on hyvin erilaisia eri lähteistä riippuen ja toisaalta ne myös ohjaavat suomen tulevaisuuden kehitystä ja sitä minkälaista teollisuutta tai teknologiaa meillä tulee olemaan

viime laman jälkeen lapsiperheille ei ole juurikaan annettu tulonsiirtoja vaan lapsiperheiden asema on heikentynyt huomattavasti ja näin ollen lapsilisien leikkaus on tältä hallitukselta yksi huonoimpia ja epäoikeudenmukaisimpia päätöksiä

ja mitä tulee tähän verotuksen lapsivähennykseen niin se on toki hankala ja byrokraattinen ryhmä näkee että olisi parempi perua lapsilisän leikkaus mutta siltikin verotuksen lapsivähennys on tyhjää parempi kädenojennus lapsiperheille

arvoisa puhemies

se pitää jo sisällään runsaan kasvun monilla aloilla mukaan lukien metalliteollisuus ja kattaa uudet käyttökohteet kuten biojalostamot sähköautot ja lämpöpumput

huoli suomen tulevaisuudesta on suuri ja tämä lisätalousarvio sisältää tärkeää tukea ict sektorin rajussa rakennemuutoksessa

tuetaan pilvipalveluiden kehitystä tekesiä green icttä tärkeitä asioita

suurin eroavaisuus hallituksen esityksen ja tutkijoiden välillä on energiaintensiivisten alojen ja siinä etenkin metsäteollisuuden osalta

nimenomaan pk sektori on se puoli jonka vientimahdollisuuksia on syytä hakea etsiä ja korostaa

arvoisa puhemies

tämä tarkastusvaliokunnan ansiokas raportti on erittäin tärkeä nyt sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksessa että saadaan kaikki toiminta ennalta ehkäisevään työhön

metlan tulevaisuusarviot viittaavat päinvastoin siihen että energiantarve tulee vähentymään ja suomen metsäalalla olisi kasvava tarve keskittyä entistä enemmän arvon luontiin eikä määrien kasvattamiseen

meillä on vuosien saatossa ollut paljon hyviä kokeiluhankkeita eri puolilla mutta nyt olisi tärkeää levittää kaikki parhaat käytännöt ihan kaikkialle suomeen

metsäteollisuuden uudet tuotteet voivat olla biopolttoaineita kemikaaleja nanosellujohdannaisia terveysvaikutteisia elintarvikkeita tai uusia puutuoteratkaisuja

sillä on todella kiire koska sipoonkorpea uhkaavat rakentamispaineet ja sipoonkorpi on nuuksion ohella pääkaupunkiseudun viherkehää ja näitä molempia tarvitaan asukkaiden virkistyskäyttöön

puheenjohtaja brax mainitsikin jo imatran missä on tehty uraauurtavaa työtä muun muassa siinä että neuvolapalveluissa on kehitetty perheiden kotiapua kotivierailuita ennaltaehkäisyä varhaista tukea mutta myös päihdepolitiikassa on ymmärretty yhdistää sekä mielenterveys että päihdepalvelut matalalla kynnyksellä jolloin apua on saanut ahdistukseensa vaikka saman tien

tuulivoimasta todetaan että metsähallitus siirtää alueita tuulivoimakäyttöön

nämä ovat erittäin tärkeitä lastensuojelukysymyksiä mutta myös hyvinvointivaltion kannalta keskeisiä asioita

eniten tuulee ahvenanmerellä ja suomenlahdella mutta myös sisämaassa on runsaasti hyviä tuuliolosuhteita

se edistää yrittäjän työssäjaksamista

sekä inhimillisen kärsimyksen että taloudellisen tilanteen näkökulmasta erittäin ansiokas raportti

sähköauton moottorin hyötysuhde on bensiinimoottoriin verrattuna ylivertainen ja lisäksi sähköautot voivat olla osa älykästä sähköjärjestelmää

tuuliatlas tietokanta tarkasteltuna paikkatiedon ja muiden maantieteellisten muuttujien kanssa on keskeinen työkalu tuulivoimalayrittäjille ja kaavoittajille

tuulipuistojen massiivista ja mielivaltaista yva lupamenettelyä on kevennettävä sillä liian raskas ja arvaamaton yva prosessi on nyt kehityksen esteenä

selonteossa tuli esiin myös työntekijöiden työssäjaksamiskysymyksiä

aukiolojen laajentumisella on ollut negatiivisia vaikutuksia ammattiliitto pamin selvityksen mukaan työn ja perhe elämän yhteensovittamiseen harrastamiseen työn turvallisuuteen ja kulkuyhteyksiin kun ilta ja viikonlopputyö lisääntyy

toivoisin että jatkossa yhä vahvemmin otettaisiin päätöksenteossa huomioon työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen

tarkoituksena on puuttua harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen koko maan kattavalla erikoisperintäorganisaatiolla ja tehostetuilla menetelmillä

tässä tilanteessa on kestämätöntä tinkiä luonnon monimuotoisuuden suojelusta

myös tuomioistuinten määrärahoja lisätään talousrikosasioiden käsittelyn tehostamiseksi

valtionhallinto julkaisi kesällä raportin luontomme tilasta

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta ottaa päätöksessään kantaa tärkeisiin asioihin kuten segregaatioon eli asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja sen vähentämiseen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ympäristönäkökulmasta sekä alueen kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen

selvitys todisti uusilla indikaattoreilla jo ennenkin tiedetyt luonnonsuojelumme puutteet

harmaan talouden ennaltaehkäiseminen on keskeistä

ydinvoimassa korostuu eniten rakentamisen aikainen työllisyys

tarvitaan nykyistä sitovampaa yhteistä päätöksentekoa koko seudun laajuisen näkökulman saavuttamiseksi ja koko aluetta koskevien maankäytön asumisen liikenteen ja ympäristön ongelmien ratkaisemiseksi

arvoisa puhemies

lisätalousarviossa on hyviä satsauksia nuorten koulutukseen ja viennin edistämiseen ja mitä tulee esimerkiksi nuorten ammattikoulutuspaikkoihin niin niitä on erityisesti kasvuseuduilla täällä uudellamaalla pääkaupunkiseudulla erittäin niukasti joten onkin hyvin järkevää pohtia missä tarpeet ovat suurimmat

ensi vuosi onkin luonnon monimuotoisuuden juhlavuosi ja todella luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaatii paljon vahvempaa ja tiukempaa otetta luonnonsuojelualueiden hankintaan

harmaan talouden yrityksissä työntekijät työskentelevät ilman sosiaaliturvaa työehtoja ja vakuutuksia eikä heille kerry eläkettä

harmaaseen talouteen liittyy usein myös muuta rikollista toimintaa

se on hyvin tärkeää sillä länsimetroa nyt rakennetaan

se voi olla esimerkiksi rahanpesua ja veroparatiisien hyödyntämistä

niin huomioidaan asukkaan tarpeet parhaiten

se on myös taloudellisesti viisasta sillä louhintatöitä ei tarvitse lopettaa ja käynnistää myöhemmin uudelleen ja rakentajat ja muut yhteistyökumppanit ovat myös valmiina töihin

työelämävaliokunta esitti talousvaliokunnalle kaikkien näiden edellä mainittujen epäkohtien selvittämistä mutta talousvaliokunta jätti esityksen valitettavasti huomiotta

lisäksi on kokonaan seudullisesti järjestettäviä asioita kuten joukkoliikenne jätehuolto ja maankäytön suuret linjaukset joista on tarve päättää seudullisella tasolla

tämä raamisopimus on helpotus koko suomen kansalle ja kiitos kuuluu kaikille niille osapuolille jotka tekivät töitä asian eteen ja tulivat toisiaan vastaan

yksi talousvaliokunnan ponsi koskee ydinvastuulakia jonka voimaansaattaminen onkin keskeistä

selvityksen raportissa on hyviä lähtökohtia muttei valmista täydellistä mallia

valtio tukee ydinvoimaa vaikka täällä salissa on väitetty ettei ydinvoima toisi kustannuksia veronmaksajille

pidän merkittävänä näitä työhyvinvointia lisääviä elementtejä tässä paketissa

yksikkö laatii muun muassa ilmiöselvityksiä joissa kuvataan harmaan talouden ilmiöitä

vielä on työtä jotta saadaan seudun asukkaille hyvä ratkaisu

ehkä kaikkein keskeisin seikka jonka lopuksi haluan todeta on se että ydinvoima jättää lapsille miljoona vuotta vaarallisesti säteilevää jätettä